eduskunnassa toimiva yliopistotyöryhmä tapasi viime viikolla helsingin yliopiston kansleri ilkka niiniluotoa ja kysyimme häneltä erityisesti hänen näkemystään yliopistojen rahatilanteesta

mutta samaan aikaan kuitenkin tuottavuusohjelma edelleen kohdistetaan yliopistoihin

eli kun on parannettu rahoitusta yliopistoindeksin kautta mutta samaan aikaan leikataan niin rahoitus menee miinuksen puolelle

arvoisa puhemies

sen vuoksi haluan vielä osaltani kiittää vihreän eduskuntaryhmän puolesta siitä että kirjailijoiden lainakorvaukset tällä kaudella tuplattiin

haluaisin kuitenkin esittää kysymyksen siitä oletteko edistämässä taiteilijoiden eläkeratkaisua vielä tällä kaudella

oletteko kiinnittänyt huomiota siihen mikä itselleni on jo saatettu tiedoksi että ylen osuus kotimaisen kulttuurin ostoista on vähentynyt viime vuosina hälyttävästi

mitä te voisitte osaltanne tälle asialle tehdä

nuoret työntekijät tuntuvat olevan työmarkkinoilla eräänlainen suhdannepuskuri joita rekrytoidaan nousukaudella ja irtisanotaan laskukaudella

arvoisa puhemies

sosiaaliturvan isommilta leikkauksilta onneksi säästytään ja perusturvaetuuksiin voidaan tehdä ensi vuoden alusta osittain aikaistettu indeksitarkistus

olen tyytyväinen siihen että kehysriihen alla kiistellyistä lain suurista linjoista päästiin sopuun

kunnat saivat nyt aikalisän järjestää vanhuspalvelut sille tasolle että kiinteitä hoitajamitoituksia ei välttämättä ole tarpeen kirjata lakiin

rahaa uudistukseen ja

työpajatoimintaa kannattaa tukea jatkossakin sillä työpajoilla on sitä osaamista jota tarvitaan jos syrjäytymistä ennalta ehkäisevät opit halutaan viedä aina koulutuksen ennalta ehkäiseviin rakenteisiin saakka

toinen hallituksen työvoitto on ensi vuoden alusta voimaan astuva nuorten yhteiskuntatakuu joka takaa työ harjoittelu opiskelu työpaja tai kuntoutuspaikan nuorelle

yhteiskuntatakuu voi parhaimmillaan toimia lääkkeenä syrjäytymisen ehkäisyssä ja sen avulla voidaan löytää kadoksissa oleva nuori takaisin yhteiskunnan palveluiden piiriin

työpajapaikkoja pitää lisätä tämän taantuman aikana niin että jokaiselle nuorelle joka muuten uhkaa pudota meillä on varaa tai mahdollisuus tarjota vähintään työpajapaikka

jatkossa pitäisi mahdollistaa pajoilla suoritettujen jaksojen hyväksi lukeminen tutkintoon johtavassa ammatillisessa tai oppisopimuskoulutuksessa

tuettu oppisopimus yhteistyössä työpajojen kanssa on otettava maksimaaliseen käyttöön jotta muuten putoavat nuoret saadaan autettua tuetusti työelämään kiinni

lapsen tukiverkko ei saa pettää ja siksi lainsäädännön kehittämisen lisäksi on välttämätöntä kehittää palveluja ja yhteistyötä lasten parissa työskentelevien ammattilaisten kesken

monella koulunsa keskeyttäneellä nuorella on monenlaisia arjenhallinnan ongelmia niin sosiaalisia kuin taloudellisia joissa nuori tarvitsee apua ensin ennen kuin hänellä on edellytyksiä opintoihin keskittymiseen

sosiaaliturvan ja työn yhteensovituksessa edetään pienin askelin

ensi vuonna poistuu viimeinkin puolison tulojen vaikutus työmarkkinatukeen

kullakin lapsella pitäisi olla oikeus oppia itselleen sopivalla tavalla ja kullakin lapsella pitää olla oikeus rauhalliseen turvalliseen oppimisympäristöön

olen erittäin huolestunut siitä miten suuria luokkakoot paikoin ovat ja miten huonosti lapsen oikeus lakisääteisiin kouluterveyspalveluihin paikoin toteutuu

suuri ongelma ovat työkyvyttömyyseläkkeen ansaintarajat

arvoisa puhemies

niin opetusministeri sarkomaa kuin opetusministeri virkkunenkin ovat kerta toisensa jälkeen luvanneet kun olen asiaa eri yhteyksissä kysynyt ettei yliopistoille yliopistouudistuksen takia anneta uusia menoja joita niille ei korvattaisi

jotta syrjäytyneet nuoret ja muut yhteiskunnan ulkopuolelle joutuneet saadaan takaisin omille jaloilleen on sosiaaliturvajärjestelmää uudistettava ja yksinkertaistettava

hyväksyessään uuden yliopistolain eduskunta nimenomaan edellytti että riittävä perusrahoitus turvataan kaikille yliopistoille ja tämä on niille myös luvattu

nyt kansainväliset yritykset pelaavat kansallisten lakien avulla niin että verotuloja karkaa veroparatiiseihin ja verot tuloutetaan aina sinne missä verotus on keveintä

julkisuudessa esiin nousseet räikeät veronkiertämistapaukset tulee voida estää

se voi tarkoittaa esimerkiksi että kunnissa priorisoidaan kouluille omia terveydenhoitajia jotka ovat läsnä kouluissa joka päivä

viimeaikaisissa keskusteluissa suomalaisen demokratian tilasta on käynyt ilmi että suomalaiset luottavat demokraattisiin instituutioihin mutta eivät omiin mahdollisuuksiinsa toimia ja vaikuttaa

ja lopuksi haluan erityisesti kiittää tätä opetusministeriön budjettia niistä lisäyksistä joita on suunnattu vapaan taiteen kentälle

on hienoa että pitkästä aikaa vapaat ryhmät saavat tällaisen tuntuvan korotuksen toimintamäärärahoihinsa

minusta tuntuu että eduskuntaa on suorastaan huijattu myönteiseksi tälle yliopistolaille niillä lupauksilla joita opetusministerit ovat meille antaneet

tämä on suora sitaatti ministeri sarkomaalta

nyt on aloitettu yliopistouudistus että päästään tuottavuusohjelmasta

ja tämä ei suinkaan ole ainoa lupaus joka on kuultu kokoomuksen opetusministereiden suulla siitä että tuottavuusohjelma ei enää uuden yliopistolain myötä koske yliopistoja

miten tämä on selitettävissä

arvoisa puhemies

tämän luulisi tarkoittavan sitä että myöskään valtionhallinnon tuottavuusohjelma ei voi koskea niitä

kun tuottavuusohjelmaa ei voida enää soveltaa henkilötyövuosiin ehdotetaan sitä sovellettavaksi rahoituksen indeksikorotuksiin

näyttää siltä että halua pitää kiinni hallitusohjelman kirjauksesta jonka mukaan tuottavuusohjelma ei sido opetuksen ja tutkimuksen voimavaroja ei ole

toivon että olen tässä tulkinnassani väärässä

huolestuttavalta tuottavuusohjelman vaikutukset näyttävät myös sektoritutkimuslaitosten osalta

erityisen katastrofaalinen tilanne on kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa jonka koko toiminta on uhattuna kun tuottavuusohjelma uhkaa syödä sen henkilöstöstä kolmanneksen

vetoan arvon ministereihin

tuottavuuden parantaminen ei voi tarkoittaa maallemme elintärkeän sivistyspääoman romahduttamista

arvoisa puhemies

valtion budjettiohjauksen heikko kohta on tätä nykyä se että kun normiohjausta on niin merkittävästi vähennetty on eduskunnan todellinen mahdollisuus tehdä arvovalintoja budjetin kohdentamisessa lähes olematon

niinpä eduskunnan ainut mahdollisuus on esittää painokkaita toiveita siitä että kunnat käyttäisivät valtionosuutensa siihen mihin eduskunta ne myönsi

on kuntapäättäjien vastuulla että rahat todella menevät ryhmäkokojen pienentämiseen esimerkiksi

arvoisa puhemies

kaiken ikäisten maahanmuuttajien kotoutumisen avain on kielitaito

perusopetuksessa puutteelliseksi jäävä kielitaito on suurin syy siihen että liian harva maahanmuuttajataustainen nuori jatkaa opintojaan toisella asteella

arvoisa puhemies

se oli kolmikantainen jatkui koko hallituskauden ja siellä tehtiin erittäin hyviä konkreettisia esityksiä itsensätyöllistäjien ja muiden vastaavien aseman parantamiseksi

kun laskukaudella työllisyys laskee on erityisen tärkeää huolehtia siitä että koulutuspaikka on tarjolla kaikille sitä haluaville

kuilua vosn piirissä olevien ja vapaan kentän välillä on siis pyrittävä jatkossa kaventamaan

toivon tähän valppautta ja sitkeyttä ministeri wallinille

arvoisa puhemies

edustaja kiljunen esitti tuossa aikaisemmin hyvän kysymyksen joka koski kansallismuseoiden tiloja nyt kun ne siirretään senaatti kiinteistöjen hallintaan

itse olen ollut hyvin huolestunut siitä miten paljon kansallismuseon tilakustannukset kasvavat tämän siirron myötä ja miten se vaikuttaa kansallismuseon toimintamahdollisuuksiin

minulla on semmoinen käsitys että se useimmissa kunnissa vastaa lähinnä sellaista keskustelukerhoa joka todellisuudessa ei kyllä juurikaan pysty ehkäisemään nuorten syrjäytymistä niin että olisin sitä kysynyt näettekö mitään mahdollisuuksia tämän ohjausverkoston parantamisessa vielä ennen kuin panostetaan sitten tämmöisiin mekaanisiin ratkaisuihin lisämäärärahoja

arvoisa puhemies

kyösti karjula otti aikaisemmassa puheenvuorossaan esiin työpajatoiminnan ja toivoi että työpajojen toimintametodeja kehitettäisiin niin että työpajat pystyisivät nykyistä paremmin vastaamaan myös työelämän haasteisiin

arvoisa puhemies

valtakunnallisen työpajayhdistyksen puheenjohtajana voin kertoa että työpajoilla niiden ammattilaisilla on tähän sekä halua että kykyä

hallitusohjelmassa luvataan kehittää välityömarkkinoita yhteistyössä yritysten kanssa

työpajat voisivat olla tässä välityömarkkinoiden kehittämisessä mukana ja avainasemassa

työpajat ovat vaihtoehtoisen oppimisen ympäristö jolle keskeistä on nimenomaan tekemällä oppiminen

tästä syystä työpajat ovat erittäin hyviä ympäristö ja oppisopimuskoulutukselle esimerkiksi työssäoppimiselle yhteistyössä sekä oppilaitosten että yritysten kanssa

toivon että työpajoja kehitetään tällä hallituskaudella nimenomaan yhteistyössä opetusministeriön ja sitten toisaalta työ ja elinkeinoministeriön ja sosiaaliministeriön kesken

päinvastoin sitä vastustettiin jyrkästi ja katsottiin että lakiesitys vaarantaa lasten tasa arvon se heikentää yhteiskunnan mahdollisuutta puuttua ajoissa eriarvoisuuteen se heikentää mahdollisuuksiamme havaita lasten pahoinvointi ajoissa ja tarjota apua niille lapsille jotka yhteiskunnassa ovat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa

se on nähty erittäin kustannustehokkaaksi tavaksi parantaa nimenomaan niiden lasten asemaa joiden vanhemmat ovat esimerkiksi työttömiä eli juuri niiden perheiden lasten asemaa joiden oikeutta varhaiskasvatukseen ja päivähoitoon tällä kyseisellä lailla heikennetään ja rajoitetaan

tästä syystä en missään tapauksessa voi kannattaa tätä hallituksen esitystä vaan kannatan edustaja ei elorannalle ja

tarkoitukseni ei ole mitenkään pitkittää tätä iltaa mutta halusin ottaa kuitenkin kantaa tähän kysymykseen siitä pitäisikö oppivelvollisuusikää pidentää koska olen sivistysvaliokunnassa jäsenenä mukana

kun viime keväänä käsittelimme sitä miten koulupudokkuutta ja syrjäytymistä voidaan vähentää kuulimme liudan asiantuntijoita ja useat asiantuntijat olivat kyllä sitä mieltä että paras tapa vähentää nivelvaiheessa tapahtuvaa putoamista ja syrjäytymistä olisi kehittää suomeen sellaista seurantajärjestelmää kuin on käytössä muissa pohjoismaissa esimerkiksi tanskassa jossa viranomaisilla on velvollisuus seurata sitä mihin nuoret joutuvat jos he keskeyttävät opintonsa tai eivät saa yhteishaussa toisen asteen koulutuspaikkaa

lausunnossamme sivistysvaliokunnassa toivoimme nimenomaan tällaisen seurantajärjestelmän kehittämistä suomeen ja sitä hallitus on nyt lähtenyt edistämään

itse olen kyllä myös sitä mieltä että kaikkein olennaisinta ja tärkeintä on kiinnittää huomiota siihen miksi nuoret syrjäytyvät opetuksesta miksi he eivät saa peruskoulua käytyä loppuun ja on kiinnitettävä huomiota niihin syihin ja parannettava perusopetuksen resursseja

ei se peiton jatkaminen sieltä toisesta päästä ollenkaan paranna näiden koulupudokkaiden tilannetta ellei opetuksen resursseja huomattavasti paranneta

mutta kyllä tässä on taustalla hallituksen ideologinen halu kurittaa nimenomaan pienituloisia lapsiperheitä ja ajaa äidit pois työelämästä

mitään järkeä tämän lain säätämisessä ei nimittäin ole ei työllisyysnäkökulmasta tasa arvon näkökulmasta mutta ei myöskään yhdenvertaisuuden näkökulmasta

oli vanhempien kielitaidottomuutta mielenterveysongelmia työkyvyttömyyttä vakavasti sairaiden sisarusten erityishoidon tarvetta sekä pätkätöitä erittäin hyviä syitä

hallitus on nyt käytännössä rajaamassa juuri näiden perheiden oikeutta varhaiskasvatukseen ja oletettavaa on että seuraukset näkyvät ja tuntuvat juuri heikoimmassa asemassa olevien perheiden arjessa ja lastensuojelun kuluissa ja minkäänlaisia säästöjä tästä ei tälle yhteiskunnalle tule

varhaiskasvatuksen tekeminen harkinnanvaraiseksi ei tule tuomaan säästöjä

juuri näistä syistä jotkut isoimmista kaupungeista muun muassa helsinki jossa minä itse asun ovat ilmoittaneet että ne eivät aio ottaa tätä lakia käytäntöön

keskustan ja kristillisten kansanedustajat ja muut hallituspuolueiden kansanedustajat uskottelevat meille että esimerkiksi mielenterveysongelmaiseen perheeseen syntynyt lapsi voi edelleen saada kokopäiväpaikan koska äidillä ja isällä on oikeus hakea sitä

moniin sairauksiin erityisesti mielenterveys ja päihdeongelmiin kuuluu kuitenkin halu kieltää oma sairaus paitsi itseltä myös ulkopuolisilta niin pitkälle kuin on mahdollista

ja ei teoriassa eikä käytännössä ole aina mahdollista että varhaiskasvatuksen henkilöstö niin koulutettua kuin se on huomaa tuen tarpeen